jatkuvat organisaatiomuutokset ja vuosikausia jatkuva epävarmuus eivät ole omiaan luomaan hyvinvointia luovien työntekijöiden elämään luot tamusta ja turvaa

toiseksi edustaja tölli nosti alkoholikysymyksen

kaksi tekijää vaikuttaa siihen kuinka paljon suomessa alkoholia nautitaan

suomi teki äsken tutkitusti maailmanennätyksen organisaatiotaan mullistavana yhteiskuntana

hallitus on tässä asiassa totaalisesti eri linjalla kuin keskusta käynnistäessään paras hanketta

hallitus näyttää tässä esimerkkiä

kun veroa on nostettu on kulutus pienentynyt

siinä lähdettiin palveluista liikkeelle ja luonnollisesti siinä myös tuettiin niitä kuntia ratkaisuissaan jotka katsoivat että ne pystyvät nuo palvelut parhaalla tavalla tuottamaan yhdessä jonkun toisen kunnan kanssa vaikkapa perustamalla uuden kunnan tekemällä kuntaliitoksen

haluan tässä nostaa erään näkemyksen joka mielestäni sosiaali ja terveysministeriön pitäisi ottaa työlistalle ja se on tuon päivittäistavarakaupassa myytävän oluen alkoholipitoisuuden laskeminen

nyt hallitus sanelee ylhäältä päin ylhäältä päin kävelee moneen kertaan ja on kävellyt moneen kertaan yli kuntapäättäjien ja kuntalaisten kansalaisten

tällä olisi aivan varmasti alkoholin kokonaiskulutusmäärää laskeva vaikutus

sillä olisi vaikutusta niihin miljardimenoihin joista täällä aiemmin puhuttiin ja sitten myöskin siihen inhimilliseen kärsimykseen jota alkoholi monissa perheissä ja lähipiirissä aiheuttaa suomessa

suomessa on kerta kaikkiaan löydettävä vastuullinen aikuinen tasapainoinen asenne alkoholiin ja alkoholipolitiikkaan ja sitä on johdonmukaisesti

me tarvitsemme kaikkien kansalaisten innon ja tarmon ja halun rakentaa kotia työtä yrityksiä rakentaa kotiseutuaan määrätietoisesti tarmokkaasti toimien

kun riittävän monta kertaa kävellään yli ja sanotaan että me tiedämme paremmin mikä on teidän kotiseudullenne hyväksi niin mitä muuta siitä voi olla seurauksena kuin motivaation menettäminen ja turhautuminen

juuri tällainen on tunne monissa monissa kunnissa ihmisillä monilla seuduilla suomessa

päivän keskustelu osoitti että ylilaaja hallitus vetää moneen suuntaan ja sen puolueiden ryhmäpuheenvuorot osoittivat miten ponnetonta heidän puheensa tällä kertaa oli

kun keskustaopposition puheet olivat tarmokkaita ja niissä oli selvä visio selvä näky siitä miten nämä asiat ratkaistaan hallituspuolueitten edustajien puheenvuorot olivat ponnettomia ja niistä puuttui yksi asia ylitse muun

selvästi vaistosi tässä salissa selvemmin kuin kertaakaan aikaisemmin että noiden puheitten pitäjät vakuuttelivat toinen toisiaan ja yrittivät vakuutella kansalaisia mutta he eivät itsekään uskoneet siihen että tämä heidän näkemyksensä kuntien ja sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisestä olisi uskottava

se mikä heiltä puuttui oli usko siihen mitä he sanoivat

ja tämä tulee johtamaan juuri siihen että tällä hallituksen linjalla ei päästä niihin tavoitteisiin joita on esitelty ja jotka alun perin on kuntarakenneuudistukselle ja sosiaali ja terveydenhuollon uudistukselle asetettu

arvoisa puhemies

jos rahaa olisi rajattomasti olisi varmaan monien esimerkiksi lapin kuntien kannalta hyvä jatkaa nykymallin pohjalta

sivistyksessä on pienen kansan turva sanoi snellman ja sitä olen monta kertaa itsekin puheissani siteerannut ja uskon että moni muu kansanedustaja on tehnyt samalla tavalla

siellä on aivan hyviä terveyskeskuksia aivan hyvää julkista palvelua antaneita terveyskeskuksia ja erikoissairaanhoitoon pääsee silloin kun se tarve on olemassa

olen ollut vähän huolissani siitä että aika harvoin täällä kuitenkaan sitten tätä asiaa pysähdymme syvemmin miettimään

siksi olen ajatellut tässä kohtaa sivistystä suomen kansassa ja laajemminkin globalisaation maailmassa ja kiteyttänyt sen kolmeen kohtaan

mutta kun näkymät ovat rehellisesti sanottuna ja realistisesti ajatellen sellaiset että meidän on muutettava ja kehitettävä sosiaali ja terveydenhuoltoa tässä maassa niin silloin kirkastuu keskustan täällä selkeästi esittämän kotikuntamaakunta mallin edut

siinä edelleenkin kun ajattelen vaikka omaa maakuntaani jonka parhaiten tunnen pidetään huoli siitä että jokaisessa kunnassa on oma terveyskeskus mutta siinä rakennetaan portaaton hoidonohjaus paikallisen terveyskeskuksen ja erikoissairaanhoidon sairaalan välillä

ja kolmanneksi me toivomme kansalaisilta vastuullista yhteiskunnan jäsenyyttä että he olisivat sitoutuneita osallistumaan yhteiskunnan jatkuvaan kehittämiseen

ensiksi tästä tietävästä ja osaavasta kansalaisesta

suomen nykyiset koulutusjärjestelmät vastaavat varmasti järjestelmänä hyvin vaatimuksia mutta on tärkeää että käymme jatkuvaa keskustelua siitä mihin suuntaan esimerkiksi taloudellisten säästöpaineitten alla ehkä huomaamatta olemme järjestelmäämme viemässä

kansalaisen kannalta tätä mallia kehittämällä voidaan taata hyvät julkiset sosiaali ja terveydenhuollon palvelut myöskin noissa laajan maakunnan pitkien etäisyyksien kunnissa ja sairaalan välillä

on helppo perustella aalto yliopiston tapaisia uudistuksia ja sinne suunnattuja rahoituspanostuksia kilpailukyvyn ja tämän modernin ajan vaatimuksilla

tämän päivän keskustelun selkeä johtopäätös on se että hallituksen eväät ovat levällään

mutta otetaanpa esimerkiksi vaikka arkeologia tai kirjallisuusfilosofia

kuulee usein epäileviä kommentteja mitä hyötyä niistä lopulta on miten niitä tieteitä sovelletaan uusien innovaatioiden löytämiseen ja niin edelleen

se ei ole pystynyt vastaamaan keskustan tekemään välikysymykseen ja niihin polttaviin kysymyksiin jotka siinä ovat ja joita kansalaiset kysyvät näinä päivinä ennen sunnuntain kuntavaaleja

siksi perustutkimusta on tehtävä jatkuvasti kysymättä sitä onko juuri tästä tutkimuksesta välttämättä mitään hyötyä kenellekään

muistuttakaa nyt hallitusta ensi sunnuntaina siitä että kansalaiset tahtovat saada tietoa heillä on oikeus siihen he eivät halua että heidän ylitseen kävellään he eivät halua että hallitus kulkee sammutetuin lyhdyin ylimielisesti kohti vaaleja

totta kai on tehtävä rationaalista arviointia ja hallinnollista suuntaamista ja ohjaamista mutta uuden tiedon hankkimisen itsetarkoituksellista puolta ei humanistisilla aloilla saa kokonaan kiistää

emme siis tiedä edes sitä mitä emme tiedä

kansalaisilla on nyt mahdollisuus osoittaa näissä vaaleissa että he tahtovat muutosta tähän hallituksen kuntarakennepolitiikkaan

omenan putoaminen puun alla mietiskelevän ajattelijan päähän saattaa johtaa niinkin olennaisen asian kuin painovoiman salaisuuksien äärelle

arvoisa puhemies

sehän luo pohjan ja selvimmän reitin kohti korkeakoulutusta ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa

sen läsnäolo pitäjällä on viesti sinänsä sivistyksen viesti yleissivistyksen viesti ja alakoululainen voi nähdä omin silmin

kuinka monta onkaan sellaista pojanjurrikkaa joka on painanut ensin päähänsä ylioppilaslakin ja sitten tohtorinhatun ja joka vasta vastentahtoisten lukiovuosien aikana on oivaltanut mitkä hänen todelliset henkiset resurssinsa ovat

määrittelen siis tämän eettisen ihmisen sillä tavalla että hänellä on kyky työstää hyvän ja pahan oikean ja väärän kysymyksiä

nämä eettiset totuudet löytyvät keskustelun kautta

avoin yhteiskunta kykenee rakentamaan sellaiset foorumit joissa avoimen tasa arvoisen ja toisia rohkaisevan keskusteluilmapiirin vallitessa etsitään vilpittömästi eettisiä näkökulmia milloin mihinkin ihmiselämän ja yhteiskunnan ongelmiin

vain kohtaamalla näitä erilaisesta kulttuurista tulevia voidaan heihinkin vaikuttaa synnyttää kehitys ja kasvuprosesseja jotka tekevät näistäkin maahanmuuttajista yhteiskunnan rakentajia eivätkä sen hajottajia

yhteinen eettinen perusta voi rakentua sille tosiasialle että kaikilla ihmisillä on luontovarustuksessaan tuo salaperäinen kyky toteuttaa kultaisen säännön etiikkaa asettua toisen sijaan ja toimia siten kuin toivoisi toisten toimivan itseään kohtaan

minun näkemykseni yhteiskunnan terveestä eettisestä keskustelusta on siis se että kaikki mahdolliset osapuolet saavat kutsun pöydän ääreen

lopputuloksena ei tarvitse olla kompromissi josta voitaisiin sanoa että ei mitään rajoja ei mitään oikeaa ja väärää ei eroa hyvän ja pahan välillä kaikki hyväksyttäköön ja kukin olkoon mitta itsellensä

lopputulos voi olla yksilö joka kasvaa tietoiseksi siitä että on olemassa yleisinhimillinen kultaisen säännön etiikka jonka noudattaminen rakentaa ehyttä ihmisyyttä avointa suvaitsevaa ihmisyhteisöä

he eivät halua ottaa valtaa jonka järjestelmämme heille antaa omiin käsiin

arvoisa puhemies

tämä hallitus on puhunut todella paljon vastuun kantamisesta ja ehkäpä on kysymys siitä että hallitus haluaa nyt ottaa kantaakseen tämänkin vastuun mitä kunta ja kuntalaiset ovat aikaisemmin kantaneet

pohjimmiltaan voidaan sanoa että kriisimme on vastuunpakoilun synnyttämä kriisi

poliittiseksi kriisin tekee se että se on entisestään heikentänyt kansalaisten luottamusta siihen että poliitikot siis me pystyisimme demokratiassa hoitamaan omia tehtäviämme vastuullisesti

tuossa hallituksen tiedonannossa puhutaan poikkeuksista ja olen joskus kuullut ministeri virkkusen liittävän näihin poikkeuksiin lapin maakunnan nimen

uskon että monilla pitkien etäisyyksien ja harvaan asuttujen seutukuntien kunnilla on juuri tämä näky että juuri ne olisivat näitä poikkeuksia joissa rakennetaan tulevaisuus kuntien yhteistyölle

siitä on meillä hyviä kokemuksia siihen olemme valmiit mutta valtion on tietenkin kannettava nyt sitä vastuuta mistä äsken oli puhetta myös toimintojen rahoittajan ominaisuudessa

tähän astihan sitä kiintiöjakoa on ohjannut sellainen niin sanottu suhteellisen vakauden periaate joka on käytännössä suomeksi sanottuna ahneuden periaate

tätä pitää suomen myös noudattaa ja se on ennen muuta suomen etu sillä suurin osa pyydettävästä lohesta syntyy suomen joissa

minulla on semmoinen käsitys että kun valiokunta antaa lausuntoa tuohon yhteisen kalastuspolitiikan kohtaan niin uskon sen olevan lähempänä tiedemiesten esitystä kuin virkamiesten esitystä

siksi haluan lukea tästä ensimmäisen kappaleen ulkoministeriön hallinnonalan kohdalta kohdasta toiminta ajatus

suomen ulkopolitiikan tavoitteena on kansainvälisen vakauden turvallisuuden rauhan oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen vahvistaminen sekä oikeusvaltion demokratian ja ihmisoikeuksien edistäminen

tämä jalo arvoluettelo sai minut palauttamaan mieleeni viime lauantain jolloin seurasin oslosta lähetettyä suoraa lähetystä nobelin rauhanpalkinnon jakotilaisuudesta

liberiahan on käynyt läpi hirvittävän sisällissodan jonka aikana lapset riistettiin kotoa lapsisotilaiksi ja kaikenikäiset naiset joutuivat joukkoraiskauksien uhreiksi

lopulta naiset päättivät tehdä lopun tuosta järjettömyydestä

heidän päättäväinen asenteensa ja usko oikeudenmukaiseen ja ihmisoikeuksia kunnioittavaan yhteiskuntaan mursivat väkivallan järjettömyyden

lauantaina nobelin rauhanpalkinnon ottivat vastaan presidentti ellen johnson sirleaf ja tuon naisten vallankumousliikkeen johtohahmo leymah gbowee

olen harvoin kuullut niin vaikuttavia puheita ihmisyyden puolesta kuin heidän nobel esitelmänsä olivat

kaduille virranneet ihmisjoukot ovat kaataneet diktatoriset hallitukset ja eräissä maissa pidetään jo vaaleja joihin kansalaiset ensimmäistä kertaa saavat osallistua

nobel komitea palkitsi jemeniläisen naisaktivistin tawakkul karmanin

hänen puheensa oli pelotonta julistusta kaikkia maailman yksinvaltiaita ja epädemokraattisesti valtaan nousseita kansaa sortavia hallitsijoita vastaan

hän kuvasi pitkässä arabian kielellä pidetyssä puheessaan myös entisen neuvostoliiton tilannetta ja sitä kuinka euroopan maat vapautuivat kommunistisesta orjuudesta

nykyajan johtopäätös kaikille johtajille ja kaikissa organisaatioissa tästä maailmassa tapahtuvasta kehityksestä täytyy olla se että epädemokraattisen sanelupolitiikan ajan täytyy olla jo ohi

nuo pelottomat naiset suuntasivat puheensa kaikille diktaattoreille ja kun tiedämme minkälaisissa olosuhteissa esimerkiksi arabimaissa nämä naiset ovat olleet niin täytyy todeta että harvoin me täällä lännessä kuulemme vastaavaa rohkeata puhetta kuin tuossa sai kuulla

myös suomessa ulkopolitiikan kehityspolitiikan ulkomaankauppapolitiikan linjan ja arvojen täytyy olla jotakin muutakin kuin geopoliittisesta asemasta nousevaa reaalipolitiikkaa

meidän on kysyttävä näiden politiikan lohkojen kohdalla miten suhtaudumme ihmisoikeuksiin minkä viestin me annamme omille kansalaisillemme mille arvoille me raken namme millaista kehitystä lähialueilla euroopassa tuolla sanotussa pohjois afrikassa koko maailmassa haluamme edistää

arvoisa puhemies

lopuksi aivan lyhyesti pohjoismaisesta yhteistyöstä ja siitä tilanteesta mikä meillä nyt siinä on

kaikki merkit viittaavat siihen että euroopan talouskriisin vain pitäessä vallassaan koko eurooppaa vahvistuu pohjoismaisen yhteistyön merkitys

olen iloinen siitä että ulkoministeriössä on selkeästi ilmaistuna myönteinen asenne pohjoismaista yhteistyötä kohtaan ja pohjoismaiden neuvoston rakentavaa työtä kohtaan

arvoisa puhemies

sehän tuntuu siltä että arvostamme toisiamme jos me jaksamme kuunnella ja näitä pitkiäkin myöhäisillan puheita kestää

tasavertaiset mahdollisuudet kouluttautumiseen kaikille varallisuuteen ja asuinpaikkaan katsomatta siinä on suomalaisen yhteiskunnan ja meidän yritystoimintamme ja kilpailukykymme salaisuus

me olem me pystyneet viimeisten vuosikymmenten aikana rakentamaan peruskoulujärjestelmän joka toimii koko maassa ja jonka piiriin kaikki suomalaiset kuuluvat

nämä kaksi askelta olivat isoja tasa arvoaskeleita ja kun nykyisin ihailemme suomalaisen koululaitoksen aikaansaannoksia niin sanotuissa pisa tutkimuksissa niin on syytä muistaa että perusta on tuo maanlaajuinen kattava koulutusverkko

hallitusohjelmassa mainittu lukioverkon karsiminen ja pienten lukioiden erityiskorvauksen poistaminen ovat vakavia viestejä aivan toiseen suuntaan